vastuu on kannettava nyt

nyt tämä asia on istuvan hallituksen arvioitavana ja käsissä ja toivon että oikeusministeri jari lindström tarttuu tähän asiaan määrätietoisesti ja pontevasti ja tämä avioliittolaki saadaan tältä osin korjattua

lainsäädäntöasiana tämän ei pitäisi kovinkaan monimutkainen olla mutta periaatteellisena asiana se on erittäin tärkeä ja painava

arvoisa puhemies

suomi on globaalitalouteen verkottunut maa

ilman raaka aineiden teollisuustuotteiden ja palveluiden tuontia emme pysty ylläpitämään edes kaikkein välttämättömimpien hyödykkeiden tuotantoa ja tätä tuontia emme pysty maksamaan ilman kilpailukykyistä vientiä

riippuvuus kansainvälisestä kaupasta merkitsee että emme ole oman talouskehityksemme valtiaita

lyhyellä ja keskipitkällä tähtäyksellä suomi nousee tai taantuu aivan sen mukaan mitä tapahtuu tärkeimmissä vientimaissamme sen mukaan miten maailmantalous kehittyy

pohja vuotaa ilman että hallituksen toimet tai toimien puuttuminen olisi siihen syypää

kasvuennusteen päivittämisestä seuraa myös tarve arvioida uudelleen kehysselonteon tavoiteosioita ja sitä minkä verran hallitusohjelman tavoitteet toteutuvat

hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kääntää velkaantuminen vaalikauden aikana laskusuuntaan

emme saa jättää suurta velkavuorta tuleville vuosille jolloin joudutaan kantamaan heikkenevän huoltosuhteen väestön ikääntymisen taakkaa varsinkin kun on aihetta olettaa että korkotaso normalisoituu ja tulevina vuosina otettavan valtionvelan nimelliset korkomenot kasvavat selvästi nykytasosta

siksi uusissa veronkiristys ja säästöpäätöksissä on maltettava mielensä

arvoisa puhemies

suomi todellakin tarvitsee pitkän aikavälin kasvustrategiansa kirkastamista

kasvustrategiaa ei rakenneta hetkessä eikä sen rakennusaineeksi kelpaa miljardien heitteleminen hutaisten keksittyihin hankkeisiin ja niihin liitettyihin epärealistisiin työllisyysvaikutusten ennustuksiin

hallitusohjelma on hyvä puite kasvustrategian kehittämiselle

siinä kiinnitetään huomiota tärkeimpään kasvutekijään

arvoisa puhemies

vaaliohjelmassamme esitimme ne kehittämisajatukset joita meillä suomalaisesta yhteiskunnasta oli ja kyllä totta ne ovat varsin erilaiset kuin perusporvarihallituksella tuntuu olevan

poliittisten olojen vakiintuminen joka sekin on tosiasia suurimmassa osassa afrikkaa antaa odottaa että luonnonvara alan ohelle kasvaa myös muuta taloudellista toimintaa

nyt käsiteltävä ja hyväksyttävä selonteko muuttuu talousarvioesityksen luvuiksi aivan lähikuukausina

samoin on se tietoinen valinta minkä te teette koulutuspolitiikassa että te laskette koulutustasoa että te vähennätte maisterintutkintoja tilanteessa jossa meillä on se vakava tilanne edessä että koulutustaso muutenkin on laskussa

vaikka sen taustalla olevia ennusteita on aihetta päivittää on sen peruslinjassa oikea suunta suomelle

juuri nyt pitäisi panostaa koulutustason nousuun jotta me saisimme aikaan sen tuottavuusloikan jota myös me edustaja satonen täällä oppositiossa kannatamme ja tavoittelemme

hallitus on asettanut itselleen kunnianhimoisia tavoitteita

samalla se on ohjelmassaan asettanut hyvinvointipoliittisia tavoitteita

perusturvasta ei leikata

ilman oikeudenmukaista heikoimmista huolta pitävää sosiaaliturvaa yhteiskunta ei ole kestävä eikä talouden tervehdyttämiseksi tehtäviä päätöksiä koeta hyväksyttäviksi eikä oikeudenmukaisiksi

kehysriihen päätöksistä erityisesti lapsilisien leikkaukset ovat kuohuttaneet enkä yhtään ihmettele sillä päätös ei ollut kenellekään helppo

maassamme on monia perheitä jotka tuntevat nahoissaan todella nahoissaan nämä leikkaukset eikä se ole oikein se ei ole mitenkään hyvä

itsetyytyväisyyteen ei silti ole aihetta

myös minä tiedän kokemuksesta millaista on huolehtia perheen päivittäisestä toimeentulosta ja venyttää viimeistäkin penniä mutta onneksi tämän lapsilisäpäätöksen ulkopuolella on yksinhuoltajakorotus eikä tämä koske myöskään toimeentulotuensaajaperheitä

näiden kaltaisille suurille maille luokitusmuutokset eivät sinänsä paljoa merkitse koska niillä on laajalti tunnettu maine ja likvidit kotimaiset rahamarkkinat

me haimme kaiken aikaa ratkaisua joka olisi sosiaalisesti oikeudenmukainen joka ottaisi huomioon myös tulonjakovaikutukset mutta tämä on nyt ratkaisu johon hallitus on päässyt

ja me olemme vaatineet että tarkemmat selvitykset siitä miten leikkaus kohdistuu eri tulodesiileittäin eri väestöryhmiin täytyy tehdä ja selvitysten perusteella on syytä vaatia tarpeellisia korjauksia mikäli osoittautuu että jokin tulonsaajaryhmä joutuu kohtuuttoman taakan alle

arvoisa puhemies

nyt suomi on tilanteessa jossa pitää pystyä tekemään näitä peräänkuulutettuja vaikeitakin päätöksiä jotta hyvinvointiyhteiskuntamme pysyy pystyssä myös seuraavalle vastuunkantajasukupolvelle

riskejä on kuitenkin joskus otettava

me pyrimme takaamaan sen että taloutemme pysyy meidän suomalaisten omissa käsissä emmekä antaudu emmekä ajaudu kansainvälisten luottoluokittajien armoille

lähivuosille ennakoitu noin prosentin paikkeilla oleva talouskasvu ei mitenkään riitä tavoitteiden saavuttamiseen

arvoisa puhemies

mikäli me emme tee tarvittavia sopeutustoimia luottamus talouspolitiikkaamme menee ja korkotasomme nousee ja se jos mikä olisi karhunpalvelus lapsiperheellisille esimerkiksi asuntovelallisten arkeen

arvoisa puhemies

oikeudenmukaista on kuitenkin myös se että tavallinen työtä tekevä ihminen tulee palkallaan toimeen pystyy elättämään perheensä ja hankkimaan joskus jotakin muuta kuin kaikkein niukinta välttämättömyyshyödykettä

satojen eurojen asuntovelkamenojen kasvu se perheille vasta huono vaihtoehto olisikin ja täytyy muistaa että korkotaso vaikuttaa välittömästi myös vuokriin mikä koskisi vuokralla asuvia pienituloisia perheitä

markkinoiden merkitys liikenteelle voi olla kasvussa ja tällä voi olla myönteisiä vaikutuksia liikennejärjestelmämme toimivuuteen ja taloudellisuuteen

kehyspäätökseen liittyvät kulutusveropäätökset ovat sinänsä perusteltuja mutta yhteen laskettuna ja aiempien veropäätösten päälle kasattuna ne käyvät monelle perheelle kalliiksi

silti valtion toimia tarvitaan

pääministeri sipilän hallituksen ja liikenneministeri bernerin johdolla tehdyn liikennepolitiikan kohdalla on hyvä syy epäillä että valtiovalta on yksipuolisesti irtautumassa liikenteen kehittämisestä

hallituksen tulisi vielä ensi syksynä pyrkiä edistämään sellaista työmarkkinaratkaisua joka turvaisi ostovoiman ja josta hyötyisivät myös kaikkein pienipalkkaisimmat

kohtuulliset yritysten ja kuntien maksukykyyn sovitetut palkankorotukset ja palkallaan eläviä hyödyttävät veronkevennykset olisivat yhdistelmä jolla turvattaisiin sekä oikeudenmukaisuutta että talouskasvua

eli nämä suojaosat yhteen lukien sekä pienituloisten veronkevennykset yhteen lukien on syytä odottaa että ehkä jopa huomattava osa pienituloisille muuta kautta koituvista menoista voidaan hyvittää

työmarkkinaratkaisun muoto ei sinänsä ole tärkeintä mutta verojen ja palkkojen yhteensovittaminen vaatinee jonkinlaista päätöksenteon keskittämistä

raideliikenne kulkee ruuhkattomilla väylillä joita ei lumentulo haittaa ja joilla sekä turvallisuus että matkustusmukavuus ovat omaa luokkaansa ja raideliikenteessä päästään sekä kaluston koon että liikkumisnopeuden ansiosta tuloksiin jotka ovat omaa luokkaansa

etelä suomessa arvioidaan suuren kasvukäytävän syntyneen helsinkitampere radan varrelle

pohjois pohjanmaan kehittämisessä on avainasemassa päärata oulusta etelään seinäjoelle ja tampereelle ja sieltä etelän kasvukäytävään

varhaiskasvatusta neuvolaa kouluterveydenhuoltoa sairaaloita ja kouluja

meillä kaikilla ei ole antaa lahjoitettavaksi lapsillemme yhtiöitä tai suuria perintöjä mutta me voimme kuitenkin antaa heille lapsillemme ja suomalaisille lupauksen siitä että me kannamme vastuumme myös vaikeina aikoina ja huolehdimme heistä ja heidän toimeentulostaan me huolehdimme tavallisista ihmisistä

arvoisa puhemies

tässä suhteessa hallituksen politiikka on varsin kylmää karsimista ja keskittämistä

esityksen keskeisiä sisältöjä on se että lääkkeiden luovutusta koskevia oikeuksia ja niihin liittyviä ehtoja laajennetaan niin että eläinlää käri voisi luovuttaa lääkkeitä valtakunnallisiin terveydenhuolto ohjelmiin liittyneille eläinten omistajille ja eläinten haltijoille nykyistä laajemmin

itsehallintoalueet kaikkine virkoineen ja veroineen eivät kuitenkaan merkitse tavalliselle maakunnan ihmiselle tai maakunnan pienen yrityksen omistajille samaa kuin konkreettinen julkinen palvelu auki oleva asema ja liikennöitävä junavuoro

mikrobilääkeresistenssin torjunnan kannalta keskeistä on torjua ennalta mikrobien ai heuttamia sairauksia ja infektioita siten että tarve lääkkeiden käytölle vähentyy

on lisäksi syytä mainita että oikeus mikrobilääkkeiden luovuttamiseen varalle edellyttää säännöllistä näytteidenottoa eläimistä minkä lisäksi eläinlääkärin on tehtävä säännöllisiä terveydenhuoltokäyntejä eläintenpitopaikassa

arvoisa puhemies

onko tulevaisuuden suomi toimivan vähäpäästöisen joukkoliikenteen mallimaa vai ei

jos hallitus olisi vaikka tinkinyt autoveron alennuksesta tai sitä tuonnemmaksi siirtänyt ei junaliikenteen karsimiseen olisi taloudellista pakkoa

pidetään liikenne riittävällä tasolla

tuetaan maakuntia ja niiden keskuksia ihmisten mahdollisuutta asua kotiseudullaan käydä töissä ja käyttää palveluita toimivan joukkoliikenteen turvin

siksi viime vuosikymmenten kehityksen pitäisi tuntua suurelta menestykseltä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies